kritiikki ettemme ole esittäneet kestävyysvajeeseen ratkaisuja on tietenkin esityksemme vesittämistä mutta vaihtoehto on rakennettu nimenomaan tulevaisuutta ajatellen

hyvin ei mene naapurikunnassakaan sastamalassa joka on muodostunut viidestä pienemmästä kunnasta joka laskelmien perusteella täyttäisi elinkelpoisen kunnan kriteerit

on tietenkin ymmärrettävää että hallituksen budjetti on kokoomuksen mieleen mutta vasemmiston housuissa tulonsiirtoa hyväosaisille en osaisi edes kuvitella

jos kaksi tai vaikkapa viisi köyhää kuntaa lyödään yhteen on lopputulos tietenkin parempi siinä suhteessa että on vain yksi köyhä isompi kunta

ihmekös tuo sitten olisi koska helsinki pystyisi yhden vuoden tasarahalla perustamaan parikin guggenheim museota

ajan rajoittamana joudun puhemies toteamaan tähän lopuksi että hallitus nurin ja äkkiä

nämä asiakkaat kuten hallitusohjelmassa kuntalaisia nimitetään eivät ole vielä kunnolla toipuneet paras hankkeen aiheuttamista muutoksista jokapäiväisessä elämässään ja samaan aikaan uusi hallitus jo lyö lisää vettä kiukaalle

lopullisen hämmennyksen aiheutti tieto jonka mukaan suomeen muodostettaisiin uusia suurkuntia jotka perustuvat työssäkäyntialueisiin

työssäkäyntialueella tarkoitetaan aluetta jolta työttömän työnhakijan on lähtökohtaisesti oltava valmis ottamaan tarjottu työ vastaan ja osallistumaan työllistymistä edistäviin palveluihin

työ ja elinkeinoministeriön asetuksen mukainen hallituksen luonnollinen ja valtiovarainministeriön tilastollinen työssäkäyntialue

monessa kunnassa on paras hankkeen myötä luotu uusia yhteistyösopimuksia joilla on pyritty varmistamaan laadukkaat ja saatavilla olevat palvelut kuten laki vaatii

nyt kunnissa ollaan jälleen uusien haasteiden edessä ja eräänä uhkatekijänä on se että juuri aikaansaaduista erilaisista yhteistyöverkoista joudutaan luopumaan valtiovallan taholta tulevien uusien velvoitteiden ja määräysten takia

minkä ihmeen takia niiden kuntien jotka ovat hoitaneet velvoitteensa kuten laki vaatii on käynnistettävä uusi äärimmäisen raskas prosessi vain siksi että nykyinen hallitus sitä vaatii

hajanaista ja sekavaa on luvassa kuntakentälle ja varsinkin niille kunnille joiden pitää itse selvittää mihin työssäkäyntialueeseen ne kuuluvat

ministeri kiuru puhui myös silloin normitalkoista eli toimenpiteistä joilla helpotetaan kohtuuhintaista rakentamista vaikeuttavia säännöksiä

rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen

vanhan lain perusteella valvontaviranomaisilla suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohtajalla oli vastuuta huomattavasti enemmän kuin nyt ja laiminlyönnistä seurasi sanktioita

nykyisen lain perusteella vastuu on pääasiassa rakennushankkeeseen ryhtyvällä oli kokemusta rakentamisesta tai ei kuten alussa lukemani lakiteksti kertoi

no sillähän tätä nyt on koko ajan perusteltu että vienti turvataan näillä tukitoimilla mutta kyllä tämä tilanne näyttää siltä että on käynyt ihan päinvastoin

nykyinen hallitus jatkaa kuntien kyykyttämistä tässäkin asiassa kuten tuossa kuntajakolain muutoksestakin jo monesti todettiin

tämä väite tuntuu kuitenkin ontuvan niin ettei sillä ainakaan voida tällä hetkellä perustella sitä että näitä tukitoimia sinne etelä eurooppaan ja keski eurooppaan suunnataan

pahinta on ettei kukaan ole vastuussa virheistä ja tästä seuraa että esitetylle pätevälle kuntotarkastajalle on tilausta

ja semmoinenkin väite on että vienti on kuitenkin tuonne euroopan unionin ulkopuolelle suurempi kuin koko keski eurooppaan

tarkoituksenahan on parantaa mahdollisuuksia rakennuksen asianmukaiseen kunnossapitoon elinkaariajattelun mukaisesti ja kiinteistökaupan tekoon siten että kaupan molemmilla osapuolilla on oikeat riittävät tiedot kaupan kohteen kunnosta kuten aloitteessakin todetaan eli tämä lakialoite on hyvinkin kannatettava

kuntaliiton arvioiden mukaan esitetty summa ei vastaa niitä kustannuksia jotka esitetystä rahoitusvastuun siirrosta kunnille seuraisivat

myös nuorisotakuun toteuttaminen käy kuntien kukkarolle

nykyinen hallitus siis jatkaa edeltäjiensä tiellä

edellisten toimien lisäksi hallitus kurittaa eläkeläisiä ja ikääntyneitä ihmisiä nostamalla kelan matkakorvausten omavastuuta toisen kerran peräkkäin

muut hallituspuolueet eivät juurikaan ole kommentoineet koko sote sekoilua josta on viime päivinä muodostunut farssi

ja vappuna taas näemme onko ministeri arhinmäki edelleen suurkapitalistisen osinkoverolinjauksen takana

tämä edistyksellisyys on merkinnyt sitä että sitoutumisen mukana on menetetty kotimaista tuotantoa ja työpaikkoja ja ne ovat päätyneet maihin jotka ovat olleet itsekkäämpiä

i tärkeitä ilmasto ja puhdas niin tärkeitä kuin ilmasto ja puhdas luonto ovatkin niiden varjelusta on sovittava yhtenevästi eivätkä ne saa vääristää suomen markkinoita

päästökauppasektoria ohjaa kuitenkin eun päästökauppa ja näin ollen ilmastolaki toisi päästökauppasektorille päällekkäistä ohjausta

paikallisten toimien ongelmana on se että jollei samalla huolehdita globaalissa toimintaympäristössä toimivien yritysten kilpailukyvystä uhkaa teollinen toiminta siirtyä sinne missä se on halvempaa

myös lakiesityksen perusteluissa todetaan että nykyiseen strategiakäytäntöön liittyviä menettelyjä voisi kehittää niin että ilmastolain perusteluissa esitetyt kehittämistarpeet saavutettaisiin

hallitus on sitoutunut puoliväliriihessä välttämään päätöksissään loppuvaalikauden aikana teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai säätelytaakan lisäämistä

ilmastolain perusteluissa todetaan että ilmastokysymyksiä koskevia velvoitteita kuten raportointia on jo nyt liikaa kansallisella ja eu tasolla

se ei suoraan velvoittaisi toiminnanharjoittajia mutta toteutuessaan sillä tulee olemaan vaikutuksia

ilmastolaki lisäisi siten teollisuuden epävarmuutta toimintaympäristön kehittymisestä ja heikentäisi suomen houkuttelevuutta investointikohteena

ilmastonmuutos on tosiasia mutta kuten täällä on todettu jos ei tästä laista ole haittaakaan niin ei ole hyötyäkään ja johtopäätökseni on että lakia ei tarvita kansallisella tasolla ja se voidaan siirtää ministeri niinistön mappi öhön

jätevesien mukana vesistöihin kulkeutuu yhä aineita joita ei vielä osata jätevesistä poistaa ja joista voi koitua elintarvikeketjun turvallisuusongelmia

valitettavasti asia ohitetaan selonteossa melkeinpä pelkällä olankohautuksella eikä asiasta täällä paljon nytkään ole puhuttu

jatkuva muutos on tämän päivän avainsana

valtioneuvosto katsoo että ydinjäte voidaan turvallisesti käsitellä varastoida sekä loppusijoittaa jo käytössä olevia menetelmiä käyttäen

arvoisa puhemies

jätevesien puhdistus on suomessa melko tehokasta mutta jätevesilaitoksia ei ole suunniteltu mikroskooppisen pienten kemikaalijäämien poistamiseen

suurimpana syynä olen kuullut pidetään suunnitelmien puutteellisuutta eli suunnitelmia on jouduttu tekemään ja täydentämään rakennusvaiheen aikana

toimintoja alasajetaan

joidenkin lääkeaineiden kuten epilepsialääkkeiden pitoisuudet jätevedessä ja puhdistetussa vedessä ovat samalla tasolla toteaa tohtori vieno

kun tehtäviä alasajetaan eikö olisi järkevää saman tien toteuttaa asiassa kuin asiassa tämä toteamus ja perustaa korvaavia työpaikkoja välittömästi jos se kerran näin helppoa on

monet lääkkeet ovat kemialliselta rakenteeltaan niin tiiviitä että niiden jäämiä päätyy mereen maailmanlaajuisesti tuhansia tonneja joka vuosi

siksi voidaan kysyä onko opittu mitään vuosien varrella miten nyt voitaisiin ydinvoimala saada valmiiksi suunnitellussa ajassa ja tavoitehinnalla

se on perustellut tätä sillä että ydinenergian lisärakentaminen saattaa käytännössä estää hidastaa tai lykätä kotimaisia investointeja uusiutuvaan energiaan ympäristövaikutuksiin liittyvillä syillä sekä hakijan ydinjätehuollon puutteilla

me perussuomalaiset emme lähteneet hallitukseen kaksi vuotta sitten tukemaan kokoomuksen ja demarien akselia koska linja ei tue meidän ideologiaamme ja meille ei annettu vaihtoehtoa muodostaa hallitusohjelmaa

kun antibiootit kerääntyvät ensin eläinten ja sitten ihmisten elimistöön bakteereista tulee vähitellen antibiooteille vastustuskykyisiä millä on tulevaisuudessa vakavia seurauksia tulehdusten hoidossa

me emme ole tuhoamassa maatamme kuntiamme terveydenhoitoa sairaanhoitojärjestelmää työntekoa tai yrittämistä saati ruumiin ja sielun kulttuuria

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteossa esitetään että lääkkeiden hyväksynnässä ja markkinoinnissa tulisi entistä enemmän ottaa huomioon niiden runsas ja helppo saatavuus ja mahdollinen siirtyminen yhdyskuntajätteiden mukana luontoon